meidän pitäisi keskustella ihan muista asioista ja ne muut asiat ovat se kysymys minkä esitin pääministeri stubbille voimmeko me olla siitä maalista siitä kotimaisen energian ja omavaraisuuden lisäämisestä yhtä mieltä

arvoisa puhemies

laskemme yritysverotusta hallitusta vähemmän leikkaisimme tehottomia yritystukia ja tehotonta kehitysapua ja palautamme varallisuusveron se on noin miljardin

edustaja haavistolle ensiksi kehitysapumallistamme

jos yksityinen sektori varsinkin vientiteollisuus joka tuo tähän maahan uutta rahaa vähentää koko ajan työntekijöitään silloin vähenevät myös verotulot

te ensiksi kerrotte tässä että eduskunta on aivan oikein hyväksynyt kuntarakennelain joka velvoittaa kunnat vastaamaan ja selvittämään kuntaliitoksen mahdollisuuksia

sitten te ilakoitte sillä että kunnat noudattavat tätä lakia ja vedätte siitä semmoisen johtopäätöksen että tarve tällaiselle selvitykselle on kunnissa tunnistettu

ihan näin muutama tehdas voikkaa kemijärvi summa myllykoski kaikki ajettu alas

me emme ole hyökkäämässä niitten tekevien käsien kimppuun mutta jos siellä kuntaliitoksen jälkeen on esimerkiksi seitsemänportainen hallinto niin kysyn vasemmistolta sekä sdpltä että vasemmistoliitolta

olin kommentoimassa tätä kevennettyä menettelyä ja kommentoinkin

eli kun sen kevennetyn menettelyn käyttöä asiantuntijalta valiokunnassa kysyi kyllähän se vastaus oli enemmän tai vähemmän suoraan se että käytännössä sitä ei ole ollenkaan

ihan muut ylikapasiteetti globaali tilanne kaikki tämmöiset ovat olleet ne syyt mitkä on ilmoitettu olleen tehtaan alasajon syinä

päivä helmikuuta uutisoi pienten kuntien pelkäävän palvelujen karkaamista naapurikuntiin nimenomaan tämän valtakunnallisen sosiaali ja terveyspalvelujen uudistuksen takia

esimerkiksi pyhtää perustelee palvelujen yksityistämistä henkilöstön saatavuusongelmilla

sitä ei ole käytännössä ollenkaan

lisäksi kunnassa pelätään että merkittävä osa nykyisistä lähipalveluista siirtyisi kotkaan

ne ihmiset ovat joutuneet venymään ne joutuvat venymään tekemään pitkää päivää ylitöitä jotta saadaan sitä tuottavuutta

keskitymme ratkaisemaan ongelmia

kyllä sieltä työntekijän niskasta on otettu niin paljon että kyllä minä katsoisin että suomalaisesta teollisuudesta josta tässä keskustelussa ymmärtääkseni käydään tätä keskustelua pitää löytää muita syitä kuin palkkakustannukset

eikö tämä kerro nimenomaan siitä että hallitus ei ole kyennyt tekemään tarpeellisia päätöksiä ja on pakottanut tällä päättämättömyydellään kunnat tekemään muun muassa kuvatun kaltaisia ratkaisuja

ministeri räsänen te ja teidän hallituksenne tässä vastauksessanne annatte ikään kuin ymmärtää että perussuomalaiset olisivat jotenkin keksineet nämä ongelmat ihan itse

te toteatte että vetoan perussuomalaisiin ettemme levitä väärää tietoa

se vain on niin että sen palautteen perusteella joka meille on tullut kentältä tavallisilta kansalaisilta vaikka te olette tässä tutkimuksessanne sitä mieltä että turvallisuudentunne on pysynyt samana kymmenen vuoden ajan me olemme kyllä tästä asiasta hiukan toista mieltä

aluksi kiitos ministeri urpilaiselle hallituksen aidosta huolesta liittyen ikääntyneiden työllisyyteen

mihin toimiin te rupeatte käynnistättekö tämän selonteon ja onko semmoinen tulossa lähiaikoina

tarvitsemme tämän lisäksi uusia polkuja työelämään

tässäpä yksi pohdittavaksi

suomesta puuttuu oppisopimuskoulutuksen markkinat eli valtakunnallinen oppisopimuspaikkojen välitys

kun verrataan näiden tehtyjen investointien mitä on tehty tässä vuosien aikana ja niitä koverottaa se miten hintaa siihen saavutettuun ympäristövaikutukseen niin onhan se nyt tunnustettava että ne ovat olleet jopa turhia

järjestelmällä luotaisiin tehokkuutta oppisopimuskoulutusjärjestelmään kun oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneet opiskelijat ja koulutuspaikan tarjoajat kohtaisivat helpommin

ihan rakentavia ehdotuksia saa minulle laittaa koska tämä savotta on aikamoinen

arvoisa herra puhemies

edustaja myllykoski nosti tämän esille ja kyllä minunkin mielestäni jos nämä ihmiset ovat tehneet turhaan tällaisia isoja investointeja se pitää korvata

lupamenettelyn vaihtaminen ilmoitusmenettelyksi

jos se järjestelmän myyjä on huijannut niin onhan siinä oma vastuunsa tietenkin kunnalla jos ei kunta tai valtio ole ohjeistanut niitä ihmisiä vaan se ohjeistus ja neuvonta on ollut myöhässä

mutta samalla pitää huolehtia muun muassa siitä että niiltä yrityksiltä kysytään vain olennainen tieto kiinnitetään huomiota siihen missä muodossa mahdolliset liitteet tulee toimittaa ja käytetään sitä tietoa joka muilla viranomaisilla jo yrityksestä on

sieltä tuli meille kaikille varsin ponteva viesti eräältä lappeenrantalaisrouvalta joka toteaa varsin viisaasti omassa puheessaan näin

arvoisa herra puhemies

seuraus on se että me pohdimme täällä ihan aiheesta näitä erilaisia sosiaalisia malleja

tällä tavalla voidaan vähentää sitä byrokratiaa

tätä perustulomallia mikä edustaja puumalan puheenvuorossa oli sitten edustaja tynkkynen tämän myös nosti olen itsekin pohdiskellut ja pyytänyt siitä aineistoa

totta kai on ratkaisevaa että kootaan riittävä tietopohja sen selvittämiseksi miten näihin tavoitteisiin halutaan päästä ja mitä vaikutuksia niillä valituilla keinoilla on

arvoisa herra puhemies

viime vaalikaudella kun tästä asiasta minulta kysyttiin annoin haastatteluja täällä on niitä jo lainattu ja kerroin mielipiteeni ja oikeastaan se minun kantani oli silloin se ja se on edelleen tämä sama eli toistan sen että jos ihminen itse haluaa että hänellä on nollatuntisopimus se pitää sallia

onko se se että nykyinen monipolvinen byrokraattinen tukiviidakko puretaan

tämän sääntelystä aiheutuvan taakan purkamisessa on syytä sitten määritellä mistä ja keiden taakkaa halutaan vähentää eli mitä normien purkamisella itse asiassa tarkoitetaan ja tämän purkamisen tulee tapahtua hallitusti siten että hyvän lainvalmistelun periaatteet toteutuvat

arvoisa herra puhemies

tässä hakemuksessa tai tässä kirjasessa on pyhäjoen kuulemistilaisuudesta ja täällä on aika monta toimijaa jotka puhuvat nimenomaan työpaikkojen puolesta

se keskustelu pitää käydä

eli tämmöinen mahdollisuus on

tunnen monta vasemmistoliittolaista jotka ihan oikeasti puolustavat duunaria mutta edustaja arhinmäki kyllä haahuilee ihan kummallisessa tilassa niin että koettakaa nyt päättää puolustatteko te suomalaista työtä

kyllä me tarvitsemme reilut pelisäännöt työelämään

noh ei siitä että työelämässä tarvitaan reilut pelisäännöt

arvoisa herra puhemies

onko se sisältö suoraan tämä kansalaisaloite vai muotoutuuko se nyt sitten tässä valiokuntavaiheessa ja se on minun ymmärtääkseni myös tämä teidän viestinne tännepäin